sehän on näin että jos me emme työnaikaisessa ihmisten jaksamisessa ja hyvinvoinnissa saa tuloksia aikaan tai työkyvyttömyyseläkkeelle valumisen hidastamista se on aika suurta parikymmentätuhatta ihmistä joka vuosi niin tämä keskimääräinen työstälähtöikä ei oikein tahdo sitten nousta niin kuin me haluamme

hallittua työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan mutta täytyy se tarve olla niin se täydentää suomalaista työvoimaa eikä korvaa sitä ja pelisääntöjen täytyy olla paremmat niin että täällä ei ole kahden luokan työmarkkinoita vaan tehdään samoilla työehdoilla ja pelisäännöillä

sitten vehkaperä puhui tästä oulun tilanteesta enkä muuta kuin viittaa siihen että on selvää että se rahoituksellinen tuki jonka yhteiskunta voi antaa ja oulun seudulle sitä on annettu kohtuullisen merkittävästi ei kaikkea ratkaise

tiedämme että kuusi suurinta kaupunkia on kääntynyt puoleemme ja ilmaissut suurta valmiutta koko työvoimapolitiikan vastuun kantamiseen tai ainakin pitkäaikaistyöttömyyden siirtämiseen enempi vielä kuntavetoiseen vastuuseen

nyt nämä ratkaisut tulevat johtamaan siihen että esimerkiksi näitten uusien työvoiman palvelukeskusten tai monitoimikeskusten johtaja on kunnasta eli se menee nyt jo enempi kuntavetoiseen suuntaan

me olemme nyt asettaneet työryhmän joka miettii tätä kuntien ja valtion työnjakoa tässä työvoimapolitiikassa ja vuodenvaihteeseen mennessä täytyy tehdä siitä ehdotuksia

edustaja salonen puhui tärkeästä asiasta

minusta se on osaamista se on parempaa johtamista työelämässä työterveydenhuollon hyvälaatuista olemassaoloa

kaikki nämä vaikuttavat ihmisten jaksamiseen ja se että ymmärretään että ihmisillä on muutakin elämää kuin työelämä että pitää työelämän ja perhe elämän tasapaino tässä yhteiskunnassa kuitenkin säilyttää ja arvostaa sitäkin puolta

arvoisa puhemies

tämä keskustelu alkoi tärkeällä kysymyksellä joka liittyi siihen onko suomessa kuljettava sitä tietä mitä saksassa on mietitty näiden minijob töiden suhteen ja minulla on vähän sama arvio kuin kysyjällä että siellä saksassa ovat jakautuneet työmarkkinat aika pahasti niiden kannalta jotka ovat näissä minijob töissä jotka eivät pääse niille oikeille avoimille työmarkkinoille ja se on huono asia

minäkin haluan aloittaa kiittämällä valiokuntaa vastuullisesta ja harkitsevasta työstä tämän mietinnön aikaansaamiseksi ja myöskin niistä ehdotuksista ja lisäehdotuksista joita vastuualueenikin tehtäviin liittyen on tehty

se tietysti suhteessa kun se on euromääräinen tukee solidaarisen palkkapolitiikan ajattelua tai oikeudenmukaisuutta

elinkeinoministeri vapaavuorihan omassa puheenvuorossaan valotti niitä näköaloja ja haasteita joitten edessä me olemme kun talousarvioesitystä on tehty

tässä mielessä nämä meidän askeleemme ovat hyviä sen ohella että meidän pitää huolehtia siitä että meidän nuoremme saavat myöskin vähintään toisen asteen koulutuksen ja sitä kautta pärjäävät paremmin työelämässä

väitän että tällä konseptilla tämä palkkahaitari ei hajoa niin paljon kuin se olisi hajonnut liittokohtaisilla sopimuksilla jotka tässä tosiasiallisesti vaihtoehtona olivat

mutta myös siinä pilkahti orastava toivo siitä että parempaankin suuntaan ollaan menossa koskipa se vähän viennin näköaloja ja toivon mukaan myöskin jatkossa kasvun edellytyksiä joka on ehto sille että työllisyys voi parantua

siinä mielessä tämä oli kuitenkin varsin tärkeä myös tämän oikeudenmukaisuuden kannalta ja myös sen takia että siihen liittyi paljon tämmöisiä työelämän kehittämiseen perhepolitiikkaan laatuun liittyviä asioita joista täällä kahta erityisesti kysyttiin

sitten ehkä tähän nuorisotakuuseen liittyvät haasteet

mehän olemme niin kuin kaikki tiedämme takavuosina varsin korkean kasvun vuosien aikaa eläneet ja edessä ovat hitaamman kasvun vuodet ja sillä on tietysti vaikutuksia totta kai myöskin työllisyyden hoidon edellytyksiin ja varsinkin tällaisen vaikeamman työttömyyden taittamistalkoisiin olkoonkin että kasvun ja työllisyyden välinen suhde ei ole entisensä

toinen liittyi tähän perhekustannusten tasaamiseen ja tasa arvopolitiikkaan ja perhevapaajärjestelmiin

on yritetty helpottaa yrityksille ottaa käyttöön myös sanssi rahaa ja erinäisiä palkkatukia mutta edelleen koetetaan tehostaa näitä toimia mikä on tärkeä asia mihin täällä edustaja lindström kiinnitti huomiota

hallituksen osalta on tehty erittäin merkittäviä vastuullisia maamme kilpailukyvyn kasvun ja työllisyyden edellyttämiä päätöksiä ensi vuoden budjetti joka on täällä lisäbudjetti rakenneohjelma ja edesautettu myös omalta osaltamme sitä että syntyy pitkäkestoinen kilpailukykyä kannustava työmarkkinaratkaisu

tähän hallitusohjelmassa on erityinen kohta perhevapaajärjestelmän kehittämiseksi ja siellä on tavoitteita tästäkin eteenpäin joten sitä työtä täytyy tässä jatkaa

tä mä kokonaisuus muodostaa uskottavan asiakokonaisuuden suomen selviytymisen tarinalle myöskin tulevina vuosina ja se kertoo että sekä tämä parlamentaarinen päätöksenteko että sopimusyhteiskunta on toiminut ja kantanut vastuuta

sitten nuorten yhteiskuntatakuuseen liittyi monen edustajan puheenvuoro ja ikään kuin sen toimivuuteen ja sen kipukohtiin

tulos ei ollut kauhean hyvä parempaa olisi toivottu niin että meidän pitäisi olla myös tässä realistisia siinä minkälaisiin kasvurahastoihin meillä on mahdollisuus tässä yhteiskunnassa mennä ja mistä se rahoitus tehdään

kysymys yhteiskunnallisten yritysten roolista siviilipalvelussa on tärkeä asia

mutta se tärkein on se jota täällä kysyttiin että kun sen koulutuksen jälkeen haetaan sitä ensimmäistä työpaikkaa miten se voidaan oikeasti järjestää koska eivät kunta ja valtio voi olla kaikkien nuorten työllistäjä

sitä pitäisi samalla pohtia kun täällä eduskunnassahan on nyt myös esitys siitä että siviilipalvelutoiminta valtiollistetaan ja luodaan nyt edellytyksiä myöskin sille että me voimme myös siviilipalveluksessa olevien ihmisten sijoittumista järkeviin palvelukohteisiin edesauttaa ja tämäkin uudistus auttaa sitä

siitä sitten seuraa että kyllä meidän pitää tämä yksityinen elinkeinoelämä saada tähän hankkeeseen mukaan että avataan niitä ensimmäisiä työpaikkoja ja totta kai me joudumme miettimään mitkä ovat ne kynnykset joilla nuori saa sen ensimmäisen työpaikan mitä pitäisi tällä puolen tehdä

edustaja salosen kysymys siitä että tämän suomen talouden tervehdyttämisen superviikolla tehtiin neljä isoa asiaa

no ei kovin paljon

budjettilinjaukset jotka olivat ryhdikkäitä työllisyyspaketti rakennepoliittinen ohjelma joka antaa suuntaviivat mitä tehdään ja työmarkkinajärjestöjen tekemä sopimus

totta kai siis nyt vielä poistuu enempi kuin syntyy mutta minä yritin kuvata sitä dynamiikkaa joka on tässä muutoksessa menossa

se mikä huolettaa vuoden takaisiin työttömyyslukuihin verrattuna on se että meiltä vetäytyy työmarkkinoilta paljon ihmisiä työikäisiä ihmisiä varsinkin naisia

nyt tuetaan näitten ihmisten työllistyvyyttä ammattitaitoa ja tästä on minustakin tullut hyvä idea joka on yksi esimerkki siitä minkälaisia ratkaisuja tähän kokonaisratkaisuun tässä mielessä liittyy

tässä on monia syitä joista olemme täällä jo keskustelleet mutta se on ristiriidassa sen päämäärän kanssa joka meillä on siihen että me työllisyysastetta voimme tässä maassa nostaa

me olemme nämä työryhmät perustaneet kaikista näistä asioista hyvässä yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa ja lähteneet näitten asioitten kanssa liikkeelle

toivon mukaan tämä itse ratkaisu saadaan liittotasolla myöskin neuvoteltua niin että voidaan tämä laaja työmarkkinaratkaisu sitten vielä sovitussa aikataulussa hyväksyä ja valtiovallan toimenpiteet voivat sitten siihen kokonaisuuteen myöskin liittyä

me käynnistämme sen varmaan täysillä vasta ensi vuoden kesälomien jälkeen ja valmistelemme sen huolella kuntaliiton ja eri toimijoiden kanssa

idea on se että mennään kuntakärki edellä sinne näitten vaikeasti työllistettävien työllistämiseen sen polun rakentamiseen elämästä kiinni saamisesta kuntoutuksesta kuntouttavasta työstä jnp

siihen on erittäin monia syitä eikä ole pelkästään kysymys siitä ovatko meidän te toimistopalvelut toimineet alkuvuodesta vaan siinä on monia syitä joita voidaan täällä eritellä

tästä olisi hyvä että me kerromme enempi siellä paikallisella tasolla ja minä uskon että tämä alkaa vetämään myös voimakkaammin tulevaisuudessa

siinä on monta yksityiskohtaa mutta työ on pantu liikkeelle ja näitä valtakunnallisia kriteereitä ollaan parasta aikaa valmistelemassa

sitten kysymykseen edustaja turunen siitä miten voitaisiin edesauttaa varttuneempien ihmisten pysymistä työelämässä

on ehkä tässä viime talven edustaja tolppanen kysyi tästä kysymyksestä että sinänsä tupo on hyvä asia mutta kortistoissa on paljon sellaisia

tämä ajatus siitä lasketaanko työeläkemaksuja yli kuusikymppisillä ja vastaavasti nostetaan sitten jossain toisessa ikäryhmässä minä ymmärsin teidän aloitteenne olevan tämän sorttinen tai ainakin olette semmoisia ajatuksia esittäneet tämähän on olennainen osa niitä neuvotteluja jotka nyt ovat käynnissä ja käynnistymässä koskien työuraneuvotteluja ja eläkejärjestelmän kehittämistä joista on sovittu selvä aikataulu miten tässä mennään

onhan tässä hallitusohjelmassa ja meidän työssämme se ajatus että myös näitä arvioita siitä millä perusteilla voidaan siirtyä eläkkeelle ollaanko oikeassa putkessa tätä työtä tehdään

mutta myös näitä ihmisiä jotka ovat siellä ja tässä asemassa pitää tässä te toimistojen palveluverkossa palvella eikä kategorisoida ihmisiä niin että toiset ovat huonompia ja toisia voidaan kohdella huonommin kuin toisia

minä itse en tykkää että pannaan niin kuin segmenttiin tämä porukka vaan palvella pitää kaikkia ja pitää lähteä siitä että toivoa on myös näillä jotka ovat vaikeassa elämäntilanteessa eivätkä heti työllisty

huoleni on ennen kaikkea pitkittyvän työttömyyden kasvussa jossa me emme ole vielä onnistuneet sillä tavalla kuin meidän pitää vaikka me olemme laittaneet aika paljon paukkuja tähän kuntakokeiluun

työvoimapalvelupisteverkosto tehdään koko maata kattavaksi lakipohjalle jossa nimenomaan kuntavetoisesti kohtaavat te toimisto kelan palvelut ja kunnan palvelut ja rakennetaan sitä polkua pitkittyvän työttömyyden ihmisille kohti työmarkkinoita

kataja kysyi tästä mikä pitää voitosta se mitä arvioita tänne arviota elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn kannalta mitkä siinä olisivat semmoisia tärkeitä asioita

näiden lisäksi on tarkoitus pohtia olisiko ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille palkkatuki pysyvä tulevaisuudessa

tätä arviota tehdään sitten yhteistyössä mutta ei tähän vielä mitään kantaa tässä hallituksen kannanotossa ole otettu

haluan kiittää myös valiokuntaa siitä että te laitoitte lisää määrärahoja nimenomaan kotouttamiseen liittyvään koulutukseen ja kielitaitoon

arvoisa puhemies

nuorten työttömyys on kestoltaan lyhytkestoista suhdannesidonnaista ja suomessa on eu maiden vähiten nuoria pitkäaikaistyöttömiä siitä voidaan olla ihan ylpeitä

se on totta että tämä konsepti merkitsee kuntavastuun lisäämistä ei vain rahoituksessa vaan toimenpiteissäkin koskien pitkittyvää työttömyyttä

tämän monipalvelupisteen johtajan valitsee kunta mikä myöskin kielii vähän sitä että se vastuu ja johtamistyö tulee siinä

näitä kriteereitä ja sitä hienosäätöä varmaan kannattaa täällä valiokunnassa pohtia niin kuin edustaja salonen ja moni muukin teistä tässä sitä kuvaili missä ne rajat kulkevat

sitten tämä kysymys

siinä on monia syitä mitä haasteita siinä on

täällä sitten ehkä on vielä hyvä todeta sekin että tämä ammattimaisen henkilökunnan haaste on varmaan suuri

kunnat te toimisto ja sitten kela

varmaan sitten tämmöistä erityisosaamista liittyen lääkäripalveluihin siinä halutaan järjestää mutta en tietenkään pysty nyt sanomaan miten se käytännössä tässä suhteessa nyt toimii tai tulee käytännössä toimimaan

se painottuu hyvin tänne varttuneempaan päähän

nyt tähän seuraavaan uudistukseen joka tulee palkkatukijärjestelmän uudistamiseksi tulee yksi asia ja se on se että palkkatuki tulee pysyväksi yli kuusikymppisille ihmisille että se ei katkea

sitten yhden asian vielä sanoisin lopuksi ja se on se että tässähän te toimistolle kunnalle ja kelalle tulee oikeus salassapitosäännöksien ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä saada toisiltaan luovuttaa toisilleen ja käyttää työtöntä koskevia tietoja jotka ovat välttämättömiä tämän monialaisen yhteispalvelun järjestämiseksi työttömälle

tässä avataan nyt näitä tietoja ja sehän on ollut paljon keskustelun kohteena että toiset viranomaiset eivät tiedä toisistaan riittävän ajoissa jotta me voimme sitten aidosti sitä yhteistä palvelukonseptia kehittää

minä haluan kiittää erittäin asiantuntevasta keskustelusta iltamyöhään tämän asian merkeissä

se kertoo edustajista että he ovat tähän asiaan

kiitoksia ministereillä ja keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja erittäin hyvin sitoutuneita

arvoisa puhemies

kiitoksia myös puolestani valiokunnalle ja sen jaostolle erittäin hyvästä työstä ja hyvästä yhteistyöstä budjettikokonaisuuden osalta niillä alueilla jotka vastuulleni hallituksessa kuuluvat

tässä mietinnössähän oli erittäin hyvä analyysi sekä tästä suhdannetilanteesta että pidemmän aikavälin haasteista koskien meidän taloutta kilpailukykyä mutta myös varoittavia sanoja siitä mitä kasvava työttömyys voisi merkitä ja miten me pystymme todellisuudessa myös huolehtimaan nuoria ihmisiä koulutukseen ja työhön

kuten elinkeinoministeri jo omassa puheenvuorossaan toi esille totta kai me nyt elämme tilannetta jossa kansainvälisen talouden epävarmuus on suurta ja se näkyy suomessa vientiin perustuvassa hyvinvointiyhteiskunnassa

tähän liittyy vahvasti sitten näkemys meidän kasvunäköaloista tulevaisuudessa ja totta kai sen ison linjan täytyy olla se että se kasvu syntyy työpanoksen määrästä laadusta tuottavuudesta ja siitä investoidaanko tulevaisuudessa suomeen

meidän kärkitavoitteita ovat ilman muuta kysymys nuorten yhteiskuntatakuusta ja pitkäaikaistyöttömyyden taltuttamiseen tähtäävästä kuntakokeilusta

haluan korostaa sitä että tämä kuntakokeilu kattaa yli puolet maamme pitkäaikaistyöttömistä ja tähän hankkeeseen me panostamme nyt erittäin paljon

se on tärkeä osa sitä takuuta mutta erittäin merkittävä asia on se että saadaan se iso asia että jokaisen nuoren työttömyys kyetään jollain aikataululla katkaisemaan siihen kolmen kuukauden paaluun niin että se työttömyys ei pitkity siitä ja sen eteen me teemme nyt erittäin paljon töitä

sitten haluaisin vain todeta että samalla kun me olemme tehostaneet näitä toimia koko te palveluverkostoa ollaan uudistamassa ja palvelukonseptia ollaan uudistamassa tulevat uudet työnvälitys ja yrityspalvelulinja osaamisen ja kehittämisen linja ja tuetun työllistämisen linja

arvoisa puhemies

sitä palvelukonseptia koetetaan parantaa

edustaja filatov pohti sitä että jotta nämä monitoimipalvelukeskukset jotka nyt lakisääteiseksi tulevat ja kaikkien kuntien pitää niihin liittyä toimivat niin pitäisi olla lähipalveluja ja se on varmaan totta ottaen huomioon että siellä on kysymys pitkäaikaistyöttömien polun rakentamisesta

päättäisin puheenvuoroni korostamalla kuten edustaja skinnari kotouttamisen merkitystä sen takia että maahanmuuttajien työttömyysaste on kolminkertainen kantaväestöön nähden

nämä päätöksethän jäävät sitten ely keskusalueelle päätettäväksi se kuinka monta niitä tulee ja siinä tarvitaan tietysti kuntien kanssa yhteistyötä

huomenaamuna allekirjoitetaan pääkaupunkiseudun kaupunkien ja ministeriön välinen aiesopimus pääkaupunkiseudun kotouttamistoimista ja halutaan tarttua tähän haasteeseen

arvoisa puhemies

olen lämpimästi oppisopimuskoulutuksen kannattaja sen takia että siinä kuitenkin on kysymys reitistä oikeaan yksityisen sektorin työelämään ja työpaikkaan

mutta tarve juuri tähän suuntaan on

vapaavuori kuvasi tämän yleisen kuvan mutta minä haluan korostaa sitä että on tehty erittäin paljon töitä sen eteen että meillä on paljon pk yrityksiä keskikokoisia kasvuhakuisia yrityksiä mutta ne eivät ole ylittäneet sitä kansainvälistymisen henkistä kynnystä

tämän nuorten yhteiskuntatakuun osana on järkevää miettiä myös sitä että osa näistä voimavaroista voidaan käyttää myös oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen

myönnän että tässä on tämmöisiä ristiriitaisia näkemyksiä että toisaalta myös oppisopimuskoulutuksen määrärahoja ollaan vähentämässä mutta tämän hankkeen kautta minä pitäisin tärkeänä että tätä oppisopimuskoulutusta ei unohdettaisi

tämän rohkaisemiseksi tukemiseksi olemme tehneet erittäin paljon toimenpiteitä jotta nämä yritykset myös pystyy sen kanssa yhdistyvä sitten kysymys siitä pystyisivät kansainvälistymään

sitten tämä edustaja myllykosken ajatus siitä että pitäisi vähän laajemminkin kehittää tätä oppisopimuskoulutuksen järjestelmää ja sen mahdollisuuksia pienten yrittäjien kannalta niin minusta siinä olisi sellaisen selvittämisen ja valmistelutyön paikka koska minä näen tämän oppisopimuskoulutusmuodon tulevaisuudessa sekä aikuiskoulutusmuotona että peruskoulutusmuotona

alanko kahiluoto pohti ääneen voisiko tavallaan kun meillä kuitenkin näitä itsensä työllistäjiä ja yksinyrittäjiä ja pk yrittäjiä on paljon tai sitä polkua halutaan edesauttaa ajatella tämmöistä työttömän starttirahaa

tämä keskustelu on parastaikaa käynnissä ajatus siis siitä voisiko työttömyysturvaa vähän matkaa jonkun pätkän jatkaa vaikka on siirtynyt työttömyydestä yrittäjäpolun valitsemiseen

tämä ei ole saanut jakamatonta kannatusta sen takia että työttömyysturvajärjestelmää ja sen rahoitusta ja periaatteita ei oikein tähän tarkoitukseen ole tehty mutta näitä keskusteluja jatketaan

on tulossa hallituksen esitykset niin kuin hallitusohjelmassa on lähdetty näistä säästöistä ja toisaalta sitten myöskin näitten vuorottelukorvausten etujen nostamisesta

ainakin starttirahaa voitaisiin kehittää siihen että se edesauttaisi nimenomaan tässä alkuvaiheessa ehkä paremmin vielä ja siihen voisiko sitä tasoa vähän tarkistaa vaikka keston kustannuksella että saataisiin alkuvaiheeseen parempaa tukea